tässä on siis lukuisia viranomaisia supo ulkoasiainministeriö eu turvaluokitellun tiedon käsittelyä koskien ja muittenkin ministeriöitten kohdalla on määritelty näitä jos on suojaustarvetta koskevia tietoja ja niiden käsittelyä mukaan lukien siis pelastustoimi hätäkeskus ja sitten kyberturvallisuuskeskus

ohjaus ja valvonta kuuluvat valtioneuvoston kanslialle suomen erillisverkkojen yhteydessä ja yleishallinnollinen strateginen ja taloudellinen ohjaus keskitetään valtiovarainministeriölle

no hallituksen esityksen mukaan ohjausvastuun jakautumisen on nähty voivan muodostua haasteelliseksi minkä johdosta tarvitaan selkeät periaatteet joilla varmistetaan toiminnan tehokas ohjaus ja johtaminen kaikissa olosuhteissa eli silloin kun toimintaa tarvitaan välittömästi on näitten johtamis ja organisaatiohierarkioiden oltava selviä

rahoitus katetaan asiakkailta perittävillä käyttömaksuilla ja valtiontalouden kehyksissä on tähän varattu myöskin lisärahoitusta ja talousarvioesityksessä myöskin välttämättömiä lisärahoitustarpeita

toiminnan keskittämisellä pyritään saamaan mahdollisimman hyvä palvelujen yhteentoimivuus ja kustannustehokas toimintatapa

rahoituksessa myöskin on sitten valiokunta kiinnittänyt huomiota siihen että saadaan kokonaiskustannustaso avoimeksi kustannushyödyt toteutetuiksi ja että lisärahoitus talousarvioesityksessä katetaan riittävästi elikkä saadaan korkealaatuinen ja turvallinen verkko

henkilöstön asemasta

haltikista ei siirry erillisverkot oyhyn henkilöitä ja mahdolliset toimintojen henkilöstön siirrot haltikista tähän toimialariippumattomien ict toimintojen virastoon ratkaistaan ja vaikutukset arvioidaan tehtäessä päätöksiä niiden palveluntuottajista

on pohdittu henkilöturvallisuutta muun muassa että henkilöstön luotettavuus voidaan selvittää turvallisuusselvityksillä

liikkeen luovutuksesta

puolustusvoimat on käsitellyt lausunnossaan hallintovaliokunnalle laajasti verkkoratkaisun vaikutuksia ja on todennut että liikkeen luovutus tulee toimeenpanna vasta sitten kun on varma käsitys siitä että turvallisuustoimet ovat riittävät ja operatiivinen toiminta ei vaarannu

no sitten tämä toimialariippumattomien ict toimintojen ja tuven yhteys

elikkä uusi tori laki mahdollistaa sen että se voisi tuottaa tuven tieto ja viestintäteknisiä palveluja mutta tuve laki on erityislaki suhteessa tori lakiin

hallituksen esityksen mukaan tarkoituksena on että tori palvelukeskukseen kootaan valtionhallinnon perustason ja korotetun ja korkean tietoturvan ja varautumisen tason toimialariippumattomat ict tehtävät mutta pois lukien ne tehtävät jotka olisivat suomen erillisverkot oyllä

tähän ovat myös perustuslakivaliokunta ja puolustusvaliokunta antaneet lausuntonsa ja hallintovaliokunta on ottanut huomioon sitten mietinnöissään näiden esittämät muutosesitykset ja tämä mietintö ei ole yksimielinen vaan siihen sisältyy hylkäysesityksen

arvoisa puhemies

itse henkilökohtaisesti olen puhunut ja kirjoittanut vuosia kotimaisten energiantuotantomahdollisuuksien puolesta ja näitä ilokseni on myöskin suomen keskusta nyt ruvennut voimakkaammin ajamaan eteenpäin

suomen keskustalla on ollut vuosia työ ja elinkeinoministeri mutta valitettavasti esimerkiksi metsäenergian käytön lisäys ja kotimaisen energian käytön lisäys ei ole mielestäni edennyt toivotulla tavalla

arvoisa puhemies

meistä jokainen ymmärtää että öljy ja hiilivarannon hiipuessa ja hinnannousun jatkuessa meidän on pakko turvautua enemmän kotimaisiin uusiutuviin polttoaineisiin jos me haluamme aidosti puhua siitä että katsomme biotalouteen

ensinnäkin minä toivon vankeinhoidoltamme kuntouttavampaa otetta ja siksi haluan vedota pienten vankiloiden puolesta tähän eduskuntaan ja tulevaankin eduskuntaan ja hallitukseen kun nyt rakenteellisia uudistuksia ollaan siirtämässä jälleen kerran

nyt ollaan lakkauttamassa sairaanhoitopiirejä koska niitä sanotaan ongelmaksi mutta eivät ne ole ongelmia jos ne pääsevät keskittymään perustehtäväänsä elikkä erikoissairaanhoitoon

en ymmärrä että tavallaan suunnitellaan niitä leikkauksia se leikkauksen uhka on olemassa mutta ei pyritäkään kehittämään

nyt ne tukkeutuvat huonosti toimivien terveyskeskusten takia näille kuuluvalla potilasvirralla ja ne joutuvat hoitamaan perusterveydenhoitoa erikoissairaanhoidon kustannusrakenteella

ja tällä on työllistämismahdollisuuksia

ne riippuvat myös oheistuotannosta siitä elinkeinoelämän ketjusta jota kehittyvä ala tarjoaa muun muassa mekaanisen puunjalostuksen ja konepajasektorin yrityksille

ei välttämättä pidä nimenomaan suunnata näihin isompiin vankilakomplekseihin vaan kyllä puhun juuri pelson vankilan puolesta minäkin koska se on pohjois pohjanmaalla muhoksen naapurikunnassa

pelso on pieni kuntouttavaan toimintaan perehtynyt vankila maatilatyyppinen

siellä on mahdollista suorittaa myös ammattitutkinto

minä toivoisin että mieluummin kuin suunniteltaisiin näitä leikkauksia tällä tavalla vähän niin kuin mutkan takaa tehtäisiin ihan reilu kartoitus vankiloitten toiminnasta ja kuntoutuksen tuloksellisuudesta

toki nämä ovat muuttuneet mutta tuolloinkin jos kunta oli liian pieni toimivalle terveyskeskukselle perustettiin kansanterveystyön kuntainliittoja

ensinnäkin se mistä perussuomalaiset jättivät lakialoitteen on velallisen aseman parantaminen eli nimenomaan konkurssipesien hoito

ne toimivat varsin hyvin kunnes tämä perusterveydenhuolto pääsi sitten rapautumaan muun muassa aiemmin mainitsemani eurolääkäripalveluksen yksityisille siirtymisen vuoksi ja sitten tilaajatuottaja mallin ja ulkoistamisen ja yksityistämisen vaikutus tällä sektorilla näkyi lääkärirekrytoinnin vaikeutumisena

siinä on tarkoitus se että velallisen tilanne ja konkurssipesän varat määritellään niin että sen velallisen edes joskus on mahdollista päästä siitä jaloilleen eikä se konkurssipesä tyhjene pesänselvityksen kuluessa

ne ovat alueita joilla on totuttu asioimaan ja luultavasti myöskin olisi mahdollista tehdä kuntaliitoksia vapaaehtoisemmin

eli velallisen asema konkurssissa kaipaa parantamista

on pakko vielä kerran kiinnittää huomiota valtiovarainvaliokunnan mietintöön ja suora lainaus siitä

tämä eurolääkärivaihe ja ulkoistaminen olisivat taakse jäänyttä elämää ja tätä yksityistä lääkäribisnestä ei niin varjeltaisi

kuitenkin on aivan ilmeistä että tuolloin tuomioistuimet tekivät aivan järjestelmällisesti pankkeja suosivia päätöksiä konkurssituomioissa

jos näin on että ei mainittavia muutoksia niin onko näin että kivihiilen tuonti jatkuu jopa lisääntyy ja kotimaisen energian käyttö ei lisäänny eikä sen kehittäminen

eli kuntien sisällä organisoidaan asiat niin että kuntalaisia lähinnä olevat asiat tuodaan mahdollisimman lähelle kunnan ylintä päätöksentekoa varten ja palkattua johtoa varten

tästähän nyt sitten tehtiin laki jossa velallisen asemaa muutettiin mutta taannehtivuus ei ole ollut riittävä

sosiaali ja terveystoimien yhdistämiset ovat osaltaan etäännyttäneet myös terveyskeskukset ja niiden johtamisen ja niiden lääkäriongelmat kunnan johdosta

eli kun terveyskeskukset saadaan toimimaan niin sairaanhoitopiiritkin alkavat toimia paremmin ja kuluja voidaan hallita emme me tarvitse uusia hallinnon tasoja

jos näitä verottajan päätöksiä vielä tarkastellaan tarkemmin niin verorikoksista nostettujen syytteiden käsittelyaika on useinkin venynyt vuosiin

mitä erikoissairaanhoidon siirtämiseen valtiolle tulee niin siitä ei ole keskusteltu avoimesti

energiapolitiikka on se sektori jolla voimme vaikuttaa kohtalaisen nopeasti työllisyystilanteeseen mutta myöskin metsien kasvun lisäykseen ja sitten sitä myöten mekaanisen puunjalostuksen raaka aineiden parantumiseen

eu tuomioistuin ja euroopan ihmisoikeustuomioistuin ovat moittineet suomea useaan otteeseen näitten käsittelyjen venymisestä

meillä on hallitusohjelmassa kunnianhimoisesti kirjattu se että metsien käyttöä lisätään myös puurakentamisessa julkisella sektorilla muun muassa

eli minä toivon että voisimme aloittaa energian vuosikymmenen

meidän ei pidä suin päin paikata lähihoitajapulaa hoiva avustajilla vaikka onneksi hoiva avustajan tutkinto on tällä hetkellä sosiaali ja terveysalan perustutkinnon yksi tutkinnon osa

silti siinä on elementtejä porrastaa lisää jo ennestäänkin moniportaista hoitotyön hierarkiaa ja siinä on omat ongelmakohtansa esimerkiksi lääkehoidossa

lopuksi heitän edelleen ajatuksen josta täällä myöskin perussuomalaiset ovat useaan otteeseen puhuneet että olisiko suomessakin syytä harkita erillistä perustuslakituomioistuinta

toivon että ammatilliseen aikuiskoulutukseen lisätään resursseja lähihoitajakoulutukseen mistä on äärimmäisen hyviä tuloksia viime vuosilta niin työhön sijoittumisessa kuin koulutuksen läpäisevyydessäkin

nyt tässä sallittakoon vähän pitempi puheenvuoro siitä mitä minä toivoisin kuntakentällä tapahtuvan että emme olisi tässä tilanteessa että valtionosuuksia tällä tavalla joudutaan leikkaamaan

onkohan todellakin nyt sitten niin että tämä kuntarakenteen uudistus kuntauudistus on ollut niin poliittisesti jännitteinen tilanne edellisten hallitusten ja nykyisen hallituksen välillä että ei ole päästy sitten ihan aidosti varmasti siihen parlamentaariseen valmisteluunkaan eikä keskustelemaan siitä onko muita vaihtoehtoja hakea säästöjä niin kuin tänä iltana olemme tekemässä mutta säästölakihan tämä on valtion osuuksia leikataan nimittäin niitä rakenteita uudistamalla

ehkä myöskin se sana maakunta on ollut tällaisen jonkinlaisen puoluepoliittisen taakan rasittama niin että tällaisesta väliportaan hallinnosta ei olla päästykään sitten keskustelemaan

eli olisiko mahdollisuus kehittämällä väliportaan hallintoa keventää sitä valtionhallintoa ja samalla leventää niitä kuntien hartioita

se tarkoittaisi tietysti sitä että täytyisi pohtia myöskin tämmöisen piirikuntamallin verotusoikeus valitaanko välillisillä vaaleilla vai suoralla vaalilla

en kannata välillisiä vaaleja koska kainuun hallintokokeilusta on osoitus siitä kun suoralla vaalilla valitut luottamushenkilöt ovat päättämässä tällaisessa mallissa

ihan edustaja kopran puheenvuoron johdosta haluan kirjauttaa tästä puheesta että se ei suinkaan ollut tietysti ainoastaan minun moitteeni tai ajatukseni vaan nimenomaan olen tässä siteerannut hovioikeuden ex presidentti erkki rintalaa lakimiesliittoa ja puheenjohtaja asko nurmea

meillä on kuntakokeilulaki tullut nyt voimaan ja olen sen kannattaja kyllä ja sielläkin myös aivan samalla tavalla haetaan koulutuskokeilun kautta ratkaisuja lukioverkon yläasteitten toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistyöhön jota myös tämä elinkeinoelämän valtuuskunta esittää tässä piirikuntamallissaan

lisäksi viittaan eu tuomioistuimen antamiin moitteisiin suomen tuomiolaitokselle ja euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antamiin moitteisiin

edustaja kauma osui naulan kantaan siinä että syrjäytyminen on se uhkakuva jota vastaan yleinen asevelvollisuus on ollut vuosia suomessa aivan hyvä lääke

mutta minä puhuin jo että me olemme menettämässä juuri sitä töpinäporukkaa tällä hetkellä tässä tilanteessa missä me olemme se töpinäporukka jolle se sotilaspassi oli ehkä aikanaan ainut passi jonka se oli saamassa ja tämä tilanne on jo sitä että kuoritaan kermat päältä ketä valitaan asevelvollisuuteen

oli haastateltu tuomareita näistä käräjäoikeuksien ja eri asteitten ongelmista

nyt jos ajatellaan sitä että hallitus lähti voimakkaasti ehkä kuntaliiton kannan mukaisesti hakemaan sitä vahvaa peruskuntaa niin kuitenkin tässä sitran raportissa on tullut esille että kuntaliitolle tämä piirikuntamalli oli toinen vaihtoehto

mutta sitten näin tehtiin poliittinen päätös kuntarakennelaista ja sitten lähdettiin tätä vahvaa peruskuntaa hakemaan ja sitten tietyllä tavalla heti alkumetreiltään keskustelu osoittautui milteipä mekaaniseksi keskusteluksi kuntien määrästä kun ehkä olisi pitänyt sitten ruveta keskustelemaan parlamentaarisesti hallinto ja palvelurakenteen tilanteesta ja sen kehittämisestä

mutta kysymykseni kuuluu

perustelen että tämä voisi olla nimenomaan näitten säästöjen paikka kun puhutaan että meillä on harva alueen suomi mutta meillä on myös metropoli suomi

arvoisa puhemies

kyllä hallituspuolueiden puheissa on ihan paljon hyvää mutta aika vähän konkreettista kuitenkin nyt kun tarvitaan tekoja sillä rakennepaketin ratkaisussa vedotaan kuitenkin perustaltaan niin sanottuihin dynaamisiin vaikutuksiin joten mitään konkreettista me emme vielä niistä tiedä mitä suotuisaa on tulossa

täällä kaivattiin ongelmiin ratkaisuja millä saadaan enemmän työpaikkoja ja minä aloitan energiapolitiikasta edustaja heinonen

olemme luoneet kotikutoisia esteitä lupasäädännöllämme muun muassa turvetuotannon tielle ja mahdollisesti luvassa on lisää eli arvoisa hallitus tai viekää hallituspuolueiden edustajat terveisiä eteenpäin älkää laittako lisää esteitä turvetuotannon ja turpeen käytön tielle

ei öljyn poraamistakaan ole lopetettu vaikka maailmalla on tapahtunut hyvinkin pahoja katastrofeja epämääräisistä paikoista öljyä porattaessa

vihreä sortopolitiikka on saatava loppumaan ja myös maatalouden kurjistaminen

maaseutu näyttää olevan mahdollisuus vain juhlapuheissa ja monet tämän hallituksen linjaukset ovat heikentäneet muun muassa pienyrittäjyyttä maaseudulla varsinaisesta maataloudesta puhumattakaan vaikka tietysti meidän maataloutemme lienee eniten yhteisen maatalouspolitiikan hyppysissä euroopan unionissa

lisäksi tarvitsemme lisää rahaa aluekehitykseen ja panostamiseen ja nämä viimeaikaiset niin sanotut liikkuvat kehykset ja niitten lisääminen aluelainsäädäntöön on myös pois maakunnilta ja maakuntien kehittämisestä

toivon että siinä mielessä euroopan unionikin ja kansallinen lainsäädäntö noudattaisivat alueitten vahvuuksien etsimistä ennemminkin kuin keskittämistä

olen iloinen että myöskin suomen keskusta on muuttanut sikäli linjauksiaan edelliseen elinkeinoministeriin nähden että täällä puhutaan aivan eri tavalla bioenergiasta puumassoihin perustuvasta biotaloudesta ja kotimaisen energian käytön lisäämisestä

kannatan kyllä talouskuria kunnissa mutta kaikesta emme voi säästää sillä kunnat tekevät aivan oikeita töitä turvatessaan ja huolehtiessaan peruspalveluista ja niistä velvollisuuksista mitä valtio antaa

edustaja ruohonen lerner otti myöskin esiin aivan huomionarvoisen seikan pohtiessaan sitä että tällä hetkellä kunnat ehkä tämmöisessä lievässä paniikissa tekevät viime tipan investointipäätöksiäkin siinä mielessä viime tipan että ounastelevat kuntaliitoksia mutta tämäkinhän johtaa sitten pitkässä juoksussa vain lisävelkaantumiseen

arvoisa puhemies

täällä useat edustajat ovat todenneet että selonteko jättää kylmäksi eikä tuo ilmi selkeitä linjauksia enkä minäkään tästä selonteosta saa oikein selvää miten suomi on politiikallaan vaikuttamassa reilumpaan yhtenäisempään ja vahvempaan unioniin

minä näkisin että kaikissa rakennepaketeissa tulisi ottaa huomioon se konkretia mitä arktisille alueille tarvitaan ylipäätään että se arktinen alue on olemassa ja sen mahdollisuuksia voidaan hyödyntää kun tiedetään että norjassakin touhutaan elinkeinoelämän puolella täyttä häkää

euroopan sisämarkkinat ovat taanneet vientivetoiselle suomelle pääsyn suuremmille markkinoille näin sanotaan selonteossa mutta se ei ole vientiteollisuuden koko totuus

jos ostovoimaa ei ole ei kannata pettää itseään sillä että talousyhteisö on silloin ainoa autuaaksi tekevä ratkaisu

rahoitusmarkkinaveroa on vaikea hyväksyä

suomen unionipolitiikkaan vaikuttaminen ei ole kaikilla politiikanlohkoilla onnistunut ja siitä on voitava puhua avoimesti

suomelle on luvattu eu tason kautta täysi kompensaatio niin sanotusta metsäkadosta eikä tätä ole vieläkään saatu neuvotteluissa aikaiseksi

ihmettelen että kun kaikkien muiden eu maiden metsät on tilastollisesti meille ilmoitettu hiilinieluiksi niin ainoastaan suomen runsaasti kasvavat metsät ovatkin yllättäen hiilipäästö

meidän tulee saada pitää kiinni liittymissopimuksissa luvatuista kansallisista tuista siis suoraan sanottuna elintarvikeomavaraisuudesta eikä ilmastopolitiikka saa muodostua jarruksi biotalouden kehittämisessä jossa suomella olisi varmasti annettavaa ellemme itse aiheuta kotikutoisia esteitä joko kansallisesti tai sitten unionin tasolla

kyllä ja sen lisäksi tämä lähinnä mahtipontisesti julistava ja direktiivejä vyöryttävä yhteisö on todella sieltä ylhäältä annettu ei alhaalta nouseva demokraattinen yhteisö

vielä palatakseni tähän ilmastopolitiikkaan joka yrittää näköjään keittiön kautta saranan puolelta kammeta itselleen suomalaisen metsäpolitiikankin joka tähän asti on ollut kansallisesti äärimmäisen hyvin hoidettu mielestäni

islanti teki rajut perustavanlaatuiset ratkaisut mutta teki korjausliikkeen nopeammassa aikataulussa kuin imfn kanssa aikanaan sovittiin

unioni on tulonsiirtounioni monessa mielessä

vaikka ymmärrän toki että rakenne ja koheesiorahastot ovat nettosaajamaille mieluisia niin lopputulos on lyhyellä juoksulla vain se että nettomaksajat häviävät ja tämä on osin kilpailua väärentävä tilanne